kansaneläkemaksun poisto helpottaa kuntien tilannetta ja parantaa työllistämismahdollisuuksia kuntatalouden kannalta muutoin hankalassa suhdannetilanteessa

täällä ensimmäisessä käsittelyssä nostin esille tämän alkoholin mielikuvamainonnan ja sen kieltämisen ja tämän lain osuuden voitaisiinko tällä lailla mainoksia myös säädellä entistä enemmän ja lapsia ja nuoria suojella

käsittelyssä nousi esille että asiantuntijakuulemisissa ei mainonnan osuutta käsitelty ollenkaan mitä tietysti hieman ihmettelen koska mainonnalla ja varsinkin mielikuvamainonnalla on niin suuri vaikutus meidän lasten ja nuorten maailmassa

arvoisa puhemies

kansaneläkelaitoksella on oltava säännöllisesti maksettavaa eläkemenoa varten tarvittava vakaa ja turvaava rahoitus sekä riittävä puskuri talouden ja maksuliikenteen ennakoimattomien häiriöiden varalle

kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien maksuvalmiuden turvaamiseksi laissa säädetään edelleen rahastossa kalenterivuoden päättyessä olevan rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä

arvoisa puhemies

haja asutusalueen jätevesiasetus on aiheuttanut paljon keskustelua ja hämmennystä viime kuukausina ja siinä mielessä on hyvä että välikysymyksen myötä saamme käydä keskustelua asiasta myös täällä isossa salissa ja sitä kautta myös antaa oikeanlaista informaatiota jätevesiasetuksesta

kauhajoen ampumistapauksessa rahaa osoitetaan kauhajoen kaupungille seinäjoen koulutuskuntayhtymälle ja etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä järjestämisvastuun puitteissa onnettomuudessa menehtyneiden kotikunnille

alkoholinkäytöstä ja esimerkkinä olemisesta nuorille on tietenkin vanhemmilla ensisijainen vastuu

esitettyjen selvitysten mukaan kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden kuukausittainen vaihtelu on jatkossa merkittävästi pienempi kuin kansaneläkemaksujen aikana

vanhemmat seuraavat kotona kuinka lapset katsovat tvtä kuinka he katsovat internetiä ja kuinka sitten niitten avulla joutuvat tavallaan alkoholimainonnan piiriin

tämä on erityisen tärkeää siinä mielessä että rahoja kohdennettaisiin nimenomaan näille kotikunnille

me täällä salissa olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä että vääränlaista informaatiota tiedottamista ja populismia on ollut suorastaan maaseudun asukkaiden pelottelua

puolueetonta ja riippumatonta neuvontaa tavallinen maaseudun asukas ei ole saanut ja sitä nyt nimenomaan jatkossa tarvitaan ja saadaan kun hallitus on varannut ensi vuoden budjettiin määrärahaa kiinteistökohtaiseen neuvontaan jokaiselle kiinteistönomistajalle haja asutusalueella

kun nyt tietenkin kriisihoito on pitkäaikaista vaatii paljon rahaa resursseja ja varsinkin ammattitaitoista henkilökuntaa niin tästä nimenomaan pitäisi kantaa huolta että rahat kohdentuisivat niille paikkakunnille jotka syvimmin kärsivät tästä tragediastat

erilaisissa tutkimuksissa on selvästi osoitettu että altistuminen alkoholijuomien mainonnalle aikaistaa alkoholin käytön aloittamista ja lisää alaikäisten alkoholinkäyttöä

arvoisa puhemies

lauri oinosen tekemä lakialoite on kyllä ajankohtainen ja kannatettava ja toteutuessaan kyllä antaa sellaista tulevaisuudenuskoa näille metsänomistajille joita tämä myrskytuho on kohdannut

siksi mainonnan rajoittaminen on tarkoituksenmukainen halpa ja näyttöön perustuva keino vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön

nämä kustannukset ovat kyllä rehellisesti sanottuna monta kertaa pienemmät kuin kymppitonnin pienpuhdistamot joilla maaseudun asukkaita on peloteltu ja ahdisteltu

viime kesä oli kyllä monessakin mielessä poikkeuksellinen ja juuri nämä myrskytuhot tietyillä alueilla tulivat meidän jokaisen eteen ainakin televisiota katsoessa tai sitten kun liikuttiin tuolla tien päällä

kaiken kaikkiaan suomessa alkoholipolitiikka on hakoteillä

täyttynyt jo kuin myös ruostuennätyslax ja siellä itävalta droidi r r us tragediasta

usein puhutaan vaan hinnasta ja alkoholin saatavuudesta ja tietysti tästä mainonnastakin

suomessa pitäisi päästä keskustelussa pintaa syvemmälle ja nähdä terveyshaittojen koko kirjo ja alkaa purkaa ongelmia sieltä päästä

miksi meillä esimerkiksi pidetään sitkeästi yllä kohtuukäytön myyttiä

minun mielestäni tämä on sillä lailla todella tärkeää että kyllä yksittäiselle metsänomistajalle jota tämä kohdannut tällä on vaikutusta voi sanoa kaikella lailla hänen kohdallaan siis pankkilainoille ynnä muuta

kun tavallaan omaisuus katoaa muutamassa silmänräpäyksessä niin että olisi hyvin oikeudenmukaista että verotuksella voitaisiin vaikuttaa näitten metsäomistajien tulevaisuuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun

tätä nuorempana alkoholia ei pitäisi käyttää lainkaan

tämä pitäisi kertoa meidän nuorille selvin sanoin

sillä lailla haluan kanssa panna toiveeni tuonne valtiovarainministeriön suuntaan että siellä ymmärrettäisiin myös tämän asian merkitys

sosiaali ja terveysministeriö voisi aloittaa valistuskampanjan nuorille ja myös aikuisille jossa tuodaan reaalisesti esille alkoholin aiheuttamia sairauksia ja samoin tässä kohtaa voi nostaa esille myös tupakan ihan yhtä lailla

pitäisi kampanjan avulla kertoa miltä tuntuu elää vaikean keuhkoahtauman kanssa tuoda esille alkoholin aivoille aiheuttamien neuropsykologisten häiriöiden vaikutuksia esitellä alkoholin haittavaikutukset vielä syntymättömän lapsen sikiön aivoille kertoa miten alkoholi vaikuttaa poikien sperman laatuun mikä vaikutus sillä on sukupuoliseen kypsymiseen

mutta kaiken kaikkiaan tämä maailma on raadollinen

tästä on näyttöä vahvasti esimerkiksi tupakkaoikeudenkäynneistä

arvoisa puhemies

käsittelyssämme on nyt valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta mikä on tärkeä asia sekä yksittäisen ihmisen että myös koko yhteiskunnan ja sen hyvinvoinnin kannalta

taiteen ja kulttuurin keinojen ja menetelmien käytöstä terveydenhuollossa lastensuojelutyössä sekä vanhustenhuollossa on lukuisia tutkimustuloksia ja hyviä esimerkkejä

esimerkiksi musiikkiterapiassa musiikin avulla on pystytty parantamaan terveysongelmista tai oppimisvaikeuksista kärsivien henkilöiden psykologista fysiologista kognitiivista tai sosiaalista toimintakykyä

iäkkäiden psykososiaalinen ryhmäkuntoutus jossa taide ja viriketoiminnat ovat keskeisinä välineinä on todettu myös kustannustehokkaaksi hoitomuodoksi

taide ja kulttuurielämykset auttavat ihmistä löytämään merkityksiä itselleen yksilönä ja varsinkin yhteisön jäsenenä mikä on monissa paikoin jo menetettyä kulttuuria yhteiskunnassamme

yhteisöllisyys ja osallisuus edistävät kansalaistemme hyvinvointia

tässä kohtaa on tarpeen nostaa esille myös talkootyö mitä erilaisten kulttuuriharrastusten tai kulttuuritapahtumien eteen tehdään ja niihin osallistuminen tuo monelle ihmisille myös tärkeän tunteen että voi osallistua ja olla hyödyksi yhteisen hyvän eteen

valitettavaa vain on että monilla paikoin suomea talkoo tai kökkätyö niin kuin se omalla alueellani tunnetaan on vähenemään päin

taiteella ja kulttuurilla on vaikutusta sosiaalisiin hyvän elämän kokemuksiin ja ne auttavat jäsentämään ja ottamaan haltuun arkea

taidetta ja kulttuuria harrastamalla pääsee muitten ihmisten mukaan helposti ja täten ne estävät syrjäytymistä joka on nyky yhteiskunnan yksi suurimpia haasteita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tutkimustuloksin on osoitettu myös että ihmiset jotka osallistuvat kulttuuritoimintaan elävät pidempään terveempänä ja säilyttävät kauemmin myös työkykyisyytensä

mutta kyllä meidän pitää nyt palauttaa mieleen vaikka tämä esitys on aikaansaatu että kyllä minun mielestäni tänä päivänä kuntapäättäjät ovat aika vastuullisia ja osallistuvat näihin työllisyystalkoisiin omalta osaltaan myös siellä kunnissa että pystyttäisiin määräaikaisia sijaisia palkkaamaan ja jopa vakinaistamaan määräaikaisia työntekijöitä kyllähän lähtökohta varmasti se on

taide ja kulttuuriaineet pitäisikin nähdä koulujen opetussuunnitelmissa osana yhteiskunnallista toimintaa ja siten niiden osuutta opetussuunnitelmissa tulisi lisätä

väätäiselle tästä huolesta kuinka tämä rahaliikenne kulkee

mielestäni taide tarjoaa vaihtoehdon lisääntyvien kuntoutustarpeiden sairauslomien ja liian varhaisen eläköitymisen vähentämiseksi yksinäisyyden ja masentuneisuuden tunteiden sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi

onhan se tietysti kun on kolme päivää nyt tämä maksuvalmius kun aikaisemmin se oli vain yksi päivä kumminkin huomattavasti parempi

sillä lailla on ollut hyvä huomata että täällä salissa on käyty erittäin monipuolista keskustelua suomalaisesta alkoholipolitiikasta

taiteen ja kulttuurin avulla on mahdollista vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja työntekijöiden työkykyyn

salolle sen verran voisin sanoa että vaikka sairaanhoitopiirin henkilökunnan poissaolokustannukset ovat lisääntyneet niin en kyllä usko että se on alkoholinkäyttöön liittyvää vaan nimenomaan siellä on hoitajista pulaa ja työmäärä on lisääntynyt ja työssäjaksamiseen liittyviä ongelmia on varmaan suurin osa näiden poissaolojen taustalla

tällä voi puolestaan olla myönteisiä vaikutuksia työurien pituuteen koska työuran jatkamispäätökseen vaikuttavat taloudellisten kannusteiden ohella jaksaminen ja viihtyminen työssä ja työpaikalla

suomalainen taide ja taiteilijapolitiikka ovat saanut maakohtaisissa arvioinneissa ja kansainvälisissä vertailuissa kiitosta kattavuudestaan ja monipuolisuudestaan

suomessa taiteen julkista asemaa on turvattu taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden tukea koskevalla lainsäädännöllä

kunnat voisivat tukea nimenomaan omia paikkakuntansa taiteen harrastajia hankkimalla heidän töitään kuntien moninaisille seinille

taide julkisilla paikoilla on omiaan luomaan elämyksiä ja elämänlaatua kohottavia tuntemuksia

arvoisa puhemies

mitä ajatuksia esimerkiksi erilaiset taideteokset herättäisivät terveyskeskusten odotushuoneiden seinillä tai vaikkapa vanhainkodeissa

haluan pikkuisen oikaista tässä ed

tiusaselle että en tokikaan väittänyt että suomalaisten miesten sperma on mitään huonoa vaan että alkoholilla on vaikutusta siihen että sperman laatu huononee ja että se pitäisi kertoa näille nuorille miehille mitä se tarkoittaa

tiusaselle sen verran että en minä odotakaan että vanhemmat kertovat vaan että yleisesti tällaista valistusta annetaan mitä vaikutuksia alkoholilla on ja vertasin myös tupakkaan

taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen sosiaali ja terveydenhuollossa ja työelämässä tarjoaa taiteilijoille ja muille kulttuurialan toimijoille uusia työllistymismahdollisuuksia

taide ja kulttuuritoiminnan avulla on mahdollista kehittää hoito ja hoivatyötä sekä katkaista laitoshoidon arkea

pitäisi valistuskampanjoin tuoda selvin sanoin esille mitkä todella ovat alkoholin todelliset vaikutukset ihmisen terveyteen

siitähän tässä on niin kuin periaatteessa kysymys ja siitä ainakin henkilökohtaisesti minulla on suurin huoli

arvoisa puhemies

keskustan malli on edetä paras hankkeen myötä rauhoittaen alueilla jo tehtyjen ratkaisujen etenemistä mutta samalla viemällä erikoissairaanhoidon uudistuksia nopeasti eteenpäin

terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalihuollon järjestämis ja tilavastuu tulee olla maakuntapohjaisilla piireillä ja palveluja tulee tuottaa lähellä ihmisiä kuntia ja yhteistoiminta alueita hyödyntäen

arvoisa puhemies

räsäsen viime syksynä tekemään kirjalliseen kysymykseen jossa hän ehdotti että reumaortopedia keskitettäisiin heinolaan ja yliopistollisiin sairaaloihin joissa on reumayksikkö

miten on lainsäädännöllisesti jatkon suhteen tuleeko jokaisen kunnan kuulua edelleen sairaanhoitopiiriin ja siten turvata erikoissairaanhoidon palvelut koko piirin alueella ja varsinkin maakuntien reuna alueilla

säätiöt toimivat itsenäisinä oikeushenkilöinä säätiölain ja sääntöjensä mukaan

arvoisa rouva puhemies

hallitus on tehnyt hyvää työtä uusiutuvan energiapaketin synnyttämisessä mistä on syytä kiittää hallitusta ja etenkin elinkeinoministeri mauri pekkarista

altian koskenkorvan tehtailla oli reilut kaksi vuotta sitten valmiit suunnitelmat bioetanolitehtaan rakentamisesta ja bioetanolituotannon käynnistämisestä mitkä sitten viime vaiheessa kariutuivat

uusiutuvaan energiapakettiin liittyy tavoite että suomessa olisi niin sanotut edelläkävijämarkkinat liikenteen biopolttoaineissa niin biodieselin kuin bioetanolinkin osalta

kysyisinkin ministeri pekkariselta merkitseekö hallituksen nyt tekemä uusiutuva energiapaketti uutta mahdollisuutta käynnistää koskenkorvan tehtailla bioetanolin tuotanto

työelämän muutokset ovat myllerryksessä entistä enemmän ja työ ja perhe elämän yhteensovittamisesta puhutaan paljon

tämmöinen noviisi fuksi suorastaan näissä asioissa haluaa tietysti olla kirkasotsainen ja haluaa edistää sitä tarkoitusta

sitten ilmoitettiin että kyllä sillä tietysti voi rajansa olla kuinka pitkälle tällä lailla pystytään pääsemään eteenpäin

ja kuinka ollakaan se esimerkkipato jonka turvallisuutta piti toki tuota sittemmin kuin tuota nyt ruveta parantamaan pari vuotta sen lain säätämisen jälkeen rupesi murtumaan

se on hieno asia ja varsinkin kun ajatellaan lasta ja lähdetään matkaan asiakaslähtöisesti tämä todella tukee sitä ajatusta kaikella lailla

se mikä tässä on ihan hyvää on se että tälle esitykselle ei luoda päivähoitopalvelujen järjestämisestä uusia oikeuksia tai velvollisuuksia vaan tällä mahdollistetaan nimenomaan kuntarajat ylittävä lastenhoito

arvoisa herra puhemies

ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen eussa hyväksyttyjen ilmasto ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi samoin kuin muiden ympäristöongelmien ratkaiseminen vaativat teknologisia innovaatioita ja kasvattavat uuden teknologian ja osaamisen kysyntää

suomen ilmasto ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakennusten käytöstä ja asumisesta aiheutuvien päästöjen vähentämistä

alueiden käytön yhdyskuntien ja rakentamisen suunnittelulla luonnon monimuotoisuuden turvaamisella ja ympäristön suojelulla luodaan edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle

kun yksityisen asuntorakentamisen ja omistusasumisen määrä vähenee ja vuokra asuntojen tarve ei vastaa kysyntää vaarana on vuokrien hintojen kohoaminen entisestään pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa

erityisryhmien asuntojen tarvetta lisäävät heikkokuntoisten ja muistihäiriöisten vanhusten määrän nopea kasvu ja erityisryhmien vähenevät laitoshoitopaikat

hissien rakentamista vanhoihin hissittömiin kerrostaloihin ja vanhusten ja vammaisten kotona asumista mahdollistavia toimenpiteitä avustamalla tulee huomattavia säästöjä kuntien sosiaali ja terveydenhuollon kustannuksiin samoin kuin kosteus ja homevauriokiinteistöjen korjaamisella ja paloturvallisuuden lisäämisellä

hallitus varautuu epävarmoihin suhdanteisiin elvyttämällä

hallitus tukee asuntojen uudis ja korjausrakentamista

tärkeää on että kunnissa saataisiin suunnitelmat tehtyä mahdollisimman nopealla aikataululla ja jokainen nyt omaa kiinteistökohtaista ratkaisuaan suunnitteleva tietäisi millä alueella on mahdollisuus liittyä kunnalliseen järjestelmään mikä olisi kaikkein paras tehokkain ja järkevin ratkaisu

kaiken kaikkiaan tämä työ on käynnistynyt liian hitaasti ja taloudellista kannustusta tarvitaan valtion osalta entistä enemmän

arvoisa puhemies

koko suomen asuttuna pitäminen on tärkeää

sinne missä nyt on jo valmiina asunnot hyvät palvelut ja monipuolinen infra tulee valtionkin toimesta suunnata entistä enemmän työllisyyttä ylläpitäviä toimia ettei ihmisten tarvitse muuttaa työn perässä suuriin kasvukeskuksiin joissa jo nyt on asunnoista ja palveluista pulaa

arvoisa puhemies

tällä hallituksen esityksellä jatkossa kansaneläkelaitoksen nykyisin harkinnanvaraisena kuntoutuksena korvaama kuntoutuspsykoterapia säädetään kelan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaksi lakisääteiseksi toiminnaksi

kuntoutuspsykoterapiaan varatut määrärahat eivät enää rajoittaisi palveluiden piiriin otettavien uusien asiakkaiden määrää

kuntoutuspsykoterapian tarve on viime aikoina merkittävästi lisääntynyt

mielenterveysongelmat ovat olleet keskeinen ja lisääntyvä syy työstä poissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin viime aikoina

kansaneläkelaitoksen korvaama kuntoutuspsykoterapia kohdistuu nimenomaan niihin vakuutettuihin joiden työ tai opiskelukyvyn ylläpito tai parantaminen sekä työhön paluun edistäminen olisi terapian avulla mahdollista

pitää kuitenkin muistaa että kuntoutuspsykoterapia on vain yksi osa potilaan kokonaishoitoa ja muutoin vastuu mielenterveyspotilaiden hoidosta on edelleen julkisella terveydenhuollolla

jokainen meistä haluaa turvata teollisuudelle halpaa ja kilpailukykyistä sähköä jotta voimme turvata hyvinvointivaltiomme palvelut myös tulevaisuudessa

on tuotu varmasti esille että ainakin yksi lupa tarvitaan ja toinen tasaamaan niitä korkeita kulutushuippuja joita esimerkiksi kovien pakkasten aikana syntyy

kysyisinkin ministeri pekkariselta

olisiko vesivoiman lisärakentamisella vaikka vihreät sitäkin vastustavat mahdollisuus tuottaa sitä säätövoimaa mitä kulutushuippujen aikana tarvitaan niin että olisikin tarvetta vain yhdelle ydinvoimalalle

matti vanhasen toisen hallituksen talouspolitiikka vastaa tähän maailmanlaajuiseen talouspoliittiseen tilanteeseen elvyttävällä budjetilla ja tulevassa talousarviossa asiat ovat oikeassa tärkeysjärjestyksessä

hallitus on harjoittanut ja harjoittaa kestävää taloudenpitoa